kun olen seurannut tätä keskustelua ja hallituksen esityksen aiempien vaiheitten ja mietinnön käsittelyä täällä käytettyjä puheenvuoroja niin en voi olla käyttämättä puheenvuoroa jota sitten jokainen saa tulkita niin kuin itseänsä huvittaa

kuunnellessani ed

tässä tapauksessa taktiikka pelasi meillä loistavasti

orpon ja ed

kauppa haluaa sitä tukevasti eroon pitkistä sopimuksista

tämän hallituksen esityksen perusteluista käy selville se myöskin että siellä on kaksi fucus lajia joista tämä radicans on endeeminen laji ja on uhanalainen

tiusaselle annettiin hopeasija ja se on arvokas mitalisija siinä olisi voinut olla pronssisijakin aivan hyvin ja nyt annettiin hänelle hopeatila

pääjohtaja erkki liikanen ehdottaa palkkaneuvotteluihin uutta sekamallia

suomen tavoitteeksi tulee asettaa win win win tilanne siis kolme kertaa win missä samanaikaisesti vähennetään maailman päästöjä turvataan yritysten kilpailukyky ja varmistetaan kysyntä vähäpäästöiselle teknologialle

ehkä se luottamuspääoma on niin suuri että sitä voidaan tällä tavalla nakertaa mutta kovin montaa kertaa ei voi tarkoitus pyhittää keinoja tai toisinpäin

toisin sanoen tämän laatuiset asiathan vaikuttavat niihin statuksiin ja siihen kansainväliseen arviointiin joilla natura pohjaisesti arvioidaan kansallispuistoasiana arvioidaan ja kaikkea muuta

kyllä kun istuin alusta loppuun kaikki ne keskustelut jotka käytiin silloin ajokorttiasian yhteydessä tässä salissa ja kun olin vielä siellä liikennevaliokunnassa silloin jäsenenä niin ei muuta voi sanoa kuin että torttu tortun päällä

kerran olin tuolla valtiosalissa kansanedustaja pekka tarjanteen puhuttelussa lkpn silloinen puheenjohtaja ja hän opetti minulle että kuulepas erkki se on sillä tavalla että poliittinen taitavuus lähtee siitä että oma porukka jaetaan jaa ja ei porukkaan niin että meillä on aina kysyjälle oikea vastaus tarjottavana

arvoisa puhemies

tuosta merilohesta vielä yksi reunahuomautus että en tuolla puheenvuorollani tarkoittanut sitä että jokipyynti pitäisi kokonaan lopettaa en suinkaan vaan nimenomaan sitä että kun meripyynti saadaan tarkoin suunnitelmalliseksi niin pystytään se kokonaisuus hallitsemaan niin että kannat pystyvät myöskin lisääntymään

ja sitten keksitään esimerkiksi sähköautot

se merkitsee sitä että tämä on hyvin rajallinen määräala

se mikä tässä olisi ollut oikein hyvä muistaa on se että maapallolla me ihmiset kulutamme kolmasosan liikaa tällä hetkellä

ei se ole mitään punaista eikä vihreätä eikä kukertavaa eikä kirjavaa vaan se on rion sopimuksesta lähtien selvää pässinlihaa ja sitten mitä se on se on myöskin eu direktiivi ja luontodirektiivi jnp

silloin kun ollaan ihmislajin ulkopuolella eliökunnassa tämä tuntuu itsestään selvältä mutta siinä maailmassa jossa mekin täällä suomessa ja eduskunnassa toimimme on vähän hankala joskus ymmärtää se että ihmisen ekologiassa toimivat aivan täsmälleen samat ekologiset periaatteet kuin muualla eliökunnassa

ja kun hyvin lennokkaasti puhutaan siitä mitä kaikkea me tehtäisiin kun me tulemme isoiksi oikein isoiksi ja vauraiksi niin hehtaarit tulevat hyvin pian vastaan

vuositaseella kolmasosa on semmoista joka on tulevilta sukupolvilta ja se on itse asiassa kohta niin että sellaista ei ole olemassakaan elikkä se kasvun aines on häipyvä pois

arvoisa puhemies

ei ole mitään muuttunut siinä vain yhteys missä niitä puheenvuoroja käytetään on muuttunut

kommenttini pääkärki on kuitenkin siinä että arvoisat edustajatoverit kiinnittäisivät huomiota siihen mitä tämä jaostosta tullut esitys ensi vuoden budjetin täydennykseksi merkitsee

rehulalle ihan vaan veljellisesti totean että ei pidä myöskään silloin kun pyrkii täydellisyyteen muistella sellaista mitä ei ole kuullut

arvoisa puhemies

pari näkökohtaa

ensinnäkin kun tämä ajatus ensimmäisen kerran tuli esille kansanedustajien piiriin siis liikenne ja viestintäministeriön puolelta kun oli kysymys näitten taajuuksien tulevista käytöistä niin tämä näkökohta mihinkä tässä nyt on kiinnitetty huomiota oli keskeisesti silloin esillä ja se piti olla otettuna niin huomioon että tämmöistä diskrepanssia ei voi olla olemassa

ja silloin tietysti olisi minun mielestäni hyvä asia että täällä eduskunnassakin omaksuttaisiin käsite degrowth joka on nyt sitten suomautettu kohtuutaloudeksi

sama harrastus on ja se on hienoa että on edustajalla vakaumus joka liittyy ammattiin niin että sitä on mukava olla looginen katkeraan loppuun saakka

se merkitsee sitä että mitä syrjempään suomessa mennään kuten esimerkiksi metsähallituksen luontopalveluissa aikaisemmin pari viikkoa sitten energiapuuasioissa jnp

oikeastaan tämä talvi on ollut hyvä näyttö siitä kuinka tällä hetkellä testataan kautta maapallon ihmisen ekologista kelpoisuutta

mutta sitten vähän muihin asioihin

tämä tästä

ja jalo ja ui sahaa saa minusta käyttää ilman muuta tällaisia sanontoja kuin tässäkin läpäisyperiaatteella on käytetty mutta kerrotaan sitten samalla mitä se kohtuutalous mikä tästä vääjäämättömästi on tuloksena pitää sisällään

nyt sitten mikä vähän hämmästyttää tässä kun puhutaan kalastuselinkeinosta tämän hallituksen esityksen perusteluissa todetaan erittäin kauniisti että kutualueet ovat vaarantuneet näistä syistä ja nyt halutaan suojella niitä kutualueita jotta olisi jotakin kalastettavaa

silloin kun tämmöistä eu lainsäädäntöä implementoidaan kansalliseen lainsäädäntöön sen täytyisi johtaa tällaisella teknisellä alalla käytännössä sovellettavissa olevaan ratkaisuun

siis toisin sanoen hinta on kohta kaksinkertaistunut no nyt saudi arabia yrittää lisäpumppauksilla lieventää tilannetta ja se kuvaa sitä haavoittuvuutta joka näillä asioilla on

kun tämä asia oli hallituspuolueiden ryhmissä valmistelussa kiinnitin toistuvasti huomiota näihin tämän laatuisiin rajoittaviin tekijöihin niin että ei missään nimessä tehdä kansallisesti tässä vahinkoa itselle

niissä on ilmastonmuutoksella tunnetulla ilmiöllä varmasti oma osuutensa mutta sitä todellisuutta ovat olleet luomassa myöskin maanjäristykset jnp

vaikka markkinat ovat sinänsä rauhoittuneet pankit eivät ole vielä toivotulla tavalla jatkaneet lainojen myöntämistä yrityksille ja yksityishenkilöille

kun mennään ajassa taaksepäin siihen hetkeen ennen kuin nämä traagiset tapaukset kirjattiin suomen historiaan joista täällä niin monet ovat lausuneet ja jotka tosiaan valitettavasti tapahtuivat niin mitä muun muassa juuri puhuvalle soiteltiin kerta toisensa jälkeen

elikkä talonpoikainen järki sanoo että tämän primäärivaatimuksen täytyy toteutua

mitä ihmeen pahaa tässä on kun vielä erikoisesti sanotaan että ammattikalastus on eduskunnan ja maailmankaikkeuden erikoisessa suojeluksessa poikkeuksellisesti tällä alueella

nyt käsittämätöntä suorastaan on se että eu komissiolle tämä viesti ei kolise perille

muuten en vastusta tätä hanketta olisin sen tehnyt muutoin siinä valmisteluvaiheessa mutta tämä huoli on olennainen ja myöskin se että ei missään nimessä huutokaupassa eniten tarjonnut voi olla sellainen niin sanotusti kansainvälinen toimija jonka toiminta voisi olla vaaraksi suomen omalle viestintäjärjestelmälle

valitettiin ampumaradoista ja siitä että nykyisillä ampumaradoilla ei ole mahdollisuus asialliseen harrastustoimintaan johtuen kahdesta asiasta

pankkisektori on yhä vakavarainen suomessa

tuulikki ukkolakin mutta se oli varmaan vaan asiayhteydestä johtuva kehaisu

siksi että ekologinen todellisuus on jo mennyt astetta liian pitkälle ihmisen sietokyvyn kannalta

ei kukaan suomessa euroopassa tai yhdysvalloissa pystynyt arvioimaan kuinka syvä ja vakava tästä kriisistä tulee

elikkä siis toisin sanoen minä toivoisin hartaasti että tämmöinen käsitteellinen selkiyttäminen tapahtuisi koska vääjäämättömästi on totta että me olemme tällaiseen kohtuutalouden aikakauteen siirtymässä

ympäristöseikat eivät ole kunnossa ja ympäristöviranomaiset ovat puuttuneet ampumaradoilla olevaan lyijyyn maaperässä jnp

elikkä toisin sanoen se homma on hoidettavissa yhdellä raiteella joka normaalisti edellyttää kahta raidetta rinnakkain

edellä siteerattu oli siis poimittu uutisista jotka julkaistiin viime maanantaista sunnuntaihin eli käytännössä sen jälkeen kun valtioneuvosto oli täydentänyt ensi vuoden budjettiesitystään ja nyt käsiteltävä mietintö oli valmistunut

libyankin kohdalla ne kaupungit ja asutustaajamat ovat aivan merenrannassa koska siitä alkaa sen jälkeen saharan aavikko

ja vaadittiin vaatimalla vaadittiin silloisessa oulun läänissäkin että nyt pitää ryhtyä kansanedustajan toimenpiteisiin samalla edesauttamaan harrastusta

tämä on mukava paikka käydä töissä

nythän niin kuin täällä jo kaikissa käytetyissä puheenvuoroissa on todettu nämä slotit elikkä liikennepaikat radalla yhdellä kiskollak kehät

ja siis toisin sanoen maankäytöllisesti se aavikko on käyttökelvotonta aluetta nykyisellään ja elintaso on ollut kokonaan siitä libyan alustassa olevasta raakaöljystä kiinni

minuutin jälkeen

siitä itse käytöstä ovat jo tietyt seuraukset olemassa mutta vieläkin tärkeämpää on se että nuo varannot ehtyvät hyvin pian

jos ei se tapahdu hyvällä niin se tapahtuu pahalla

kun perheyhteisössä on kilpa ampujakin joka on ollut armeijassa kapiaisenakin niin sillä tavalla kanava oli luonteva ja selvä

ei ollut virkamiehillä neuvotteluoikeutta ei sopimusoikeutta ei lakko oikeutta

samalla se todistaa sen puolesta että nyt pitää olla itsekkäästi valikoiva varojen ohjaamisessa investointeihin

tarkoitin tässä neuvotteluoikeudella sitä että olisi ollut sitovaan neuvottelutulokseen johtavaa oikeutta potentiaalista oikeutta

meidän ruuan tuotantomme nojautuu lähes täydellisesti fossiilisen energian hyödyntämiseen tavalla tai toisella

hallitus tietää että tsadin alueen pysyvä vakauttaminen edellyttää kokonaisvaltaista lähestymistapaa ja poliittisia ratkaisuja

elikkä siis toisin sanoen pitäisi vrn luovuttaa omat slottinsa tälle kilpailevalle yritykselle

aivan samalla tavalla meidän maataloutemme on kiinni aivan samalla tavalla meidän metsätaloutemme on kiinni ja siis koko tämä järjestelmä josta me niin hienosti täällä älykkäinä puhumme on tällä hetkellä fossiilisesta energiasta kiinni

edelleen makean veden puute niukkuus tulee vastaan ja tästä on seurauksena laajojen alueitten autioituminen

tältä pohjalta tässä pitäisi tehdä sitten ratkaisuja

elikkä toisin sanoen työnantaja vallallaan päätti kaikki mahdolliset asiat ja nyt esiin tuotu palkkatasa arvo oli hyvin kaukana arkipäivästä

nyt ei mikään kelpaa

rahankäyttökohteilla on nyt todella väliä

kun ruutiaseesta mentiin sallimaan ilma aseen käyttö siinä harrastustoiminnassa ja vedettiin yhtäläisyysviiva niin tämäpä vasta paha asia on kun helpotettiin

tässä hallitus on selostuksessaan ihan oikealla tiellä mutta on syytä palauttaa mieleen mistä alueesta itse asiassa on kysymys kun puhutaan näin valtavan suurista maan sisäisistä pakolaisleireistä huom

ja vielä kaiken lisäksi arktiset olosuhteet pitävät huolen siitä että kaikki tahtoo mennä pieleen niin kuin tänä päivänäkin on käynyt

ei mitään saa liikuttaa ja heti pitää pyytää ja heti pitää olla asennossa kun tekee just sillä tavalla kuin halutaan tehdä

sehän tarkoittaa sitä että on täytynyt olla joitakin aivan erityisiä ympäristötekijöitä jotka ovat johtaneet tähän

missä eu siellä aina ongelma

siis huom

kun täällä on arvosteltu äskettäin yliopistolain yhteydessä suomen yliopistolaitosta suurin piirtein kykenemättömäksi näihin tämmöisiin asioihin joita aikamme vaatii niin todettakoon että yliopistoissa niin helsingin yliopistossa kuin oulun yliopistossa ainakin jossa olen toiminut opettajana on kiinnitetty nimenomaan tähän alueeseen huomiota hyvin pitkän aikaa

tuloloukkupyynnissä riittää siinä tapahtui pitkiä taisi tapahtua loukkupyynnissä ja siinä kaikki siis loppujen lopuks elikä siitä että nyt lopuksi

muistan harvinaisen hyvin sen ilmapiirin missä piti ottaa niiltä valtion virkamiehiltä valtaa pois joille se oli koko heidän virkauransa ajan muodostunut luovuttamattomaksi oikeudeksi jos tällä tavalla pystyn kuvaamaan tilannetta

kerrottiin siitä kuinka me tulemme sitten viime hädässä huipputeknologiaa käyttämään pumppaamaan kilometrin syvyydestä maan pintakerroksesta fossiilista vettä huom

jos siis nyt yhteiskunta sidotaan näitten harrastusten edistämiseen laillisella tavalla myös ympäristöperusteisesti niin se on väärin se on niin väärin kuin olla voi ed

ja kun se fossiilinen makea vesi loppuu niin sitten loppuu vähän kaikki muukin

se on niin väärin ja vihreät ovat vielä kaiken pahan alku ja juuri kun he auttavat teille niitä ja ovat mukana auttamassa sitä homman hoitoa että nämä teidän harrastuksenne voivat edetä asiaankuuluvalla tavalla

arvoisa puhemies

se on tuottanut sen saman ilmiön joka on ollut piilevänä koko ajan elikkä etupiiriajattelun ja resurssisodat jotka koskettavat ihmisoikeuksia ja ihmisen turvallisuutta mitä suurimmissa määrin

ideana oli se että myöskin tällaiseen toimintaan palkkatasa arvotoimintaan luotiin asiallinen tekninen mahdollisuus

tämä tarkoittaa sitä että sillä alueella jos ei sen aavikoitumisen pysäyttämiseksi tehdä jotakin ollaan toivottomassa tilanteessa

se tarkoitti sitä että nimenomaan koottiin isompi sopimusala jossa oli suuri palkkasumma käytettävissä

ensimmäisen kerran kun kuulin sanan petu meni vähän tyhjille mutta sitten tukiopetuksella kirkastui minullekin mistä on kysymys

kyllä lompakossa häränpylly pyörii tiukimman jälkeen kun lähtee tuoltakin oulun herukasta hirvinevalle sorsajahtiin

tällä hetkellä etupiiriajattelu on muuttumassa siirtomaavaltapolitiikaksi

valtiovarainministeriön rahoitusmarkkinaosasto oli se body joka ajoi tätä hallituksen esitystä ja oli myöskin sen ulkopuolelta tulevan painostuksen keskeisenä välineenä suhteessa tämän esityksen antamiseen eduskunnalle

kun täällä aikaisemmin todettiin hapen antamisesta meidän eläkelaitoksillemme niin että ei katastrofia synny niin kyllä tämä maailman hapentarve on finanssimaailman hapentarve huikea kerta kaikkiaan

siis ei olla ratkaisemassa mitään ongelmaa ollaan vain hetkellisesti toimimassa että jollakin tavalla olisi vakaat olot

se on tässä se kern des pudels villakoiran ydin

sen etunenässä ovat kiina ja etelä korea jotka ostavat kehitysmaita muita kehitysmaita itselleen silloinkin kun itsessäänkin on kehitysmaista kysymys

se tarkoittaa sitä että jos sovittiin palkkoihin yleiset korotukset niin sitten sovittiin että on olemassa tasa arvoerä joka laskettiin prosentuaalisesti siitä alan palkkasummasta

rajamäen kanssa ja muutoin sitten sitä mieltä että kuitenkin tämä on näpäkästi hoidettava